käsittelyn pohjana

arvoisa puhemies

edustajille ilmoitetaan äänestysmenettelystä seuraava

toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytää mari kiviniemi vapautusta eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää lasse männistö vapautusta suuren valiokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä

aloitamme myöhässä eduskunnan suuren valiokunnan kokouksen pitkittymisen takia kylän edustaja ottamaan paikkansa toimittaa

toisen käsittelyn eteläpää verestyksen ensimmäinen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettu

toisen käsittelyn estellen ja verestyksen ensimmäinen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäisen käsittelyn ystävänpäiväeristyksen ensimmäinen asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt annetaan pääministerin ilmoitus arktisesta strategiasta

valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn petteri orpon tilalle on valittava jäsen kansliatoimikuntaan ja eduskunnan pankkivaltuustoon sekä varajäsen euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskuntaan

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö jossa valiokunta ehdottaa että eduskunta päättää että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta

ensimmäisen käsittelyn ystävä päivystyksen ensimmäinen asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä arto pirttilahti ja varajäsenyydestä anne kalmari

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta lakivaliokunnan varajäsenyydestä johanna jurva ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä mi ka niikko

aino käsittelystä lankaa verestyksen ensimmäinen asia nyt annetaan vastaus edustaja tuomo puumalan ynnä muuta

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta heli paasio ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ja tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä anneli kiljunen sivistysvaliokunnan jäsenyydestä jouni backman tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä sekä sirpa paatero ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten ystävänpäiväristuksen

toiseen käsittelyyn ystävän palvelustytön ensimmäinen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ainoa käsittelylistalla parrestoksen ensimmäinen asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö jossa ehdotetaan että valtioneuvoston periaatepäätös kahdeksastoista syyskuuta kaksituhattaneljätoista fennovoima

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt annetaan vastaus juha rehulan ynnä muuta

ainoa käsittelylistalla päivystyksen ensimmäinen asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

arvoisat kansanedustajat

suuren valiokunnan kokouksen takia aloitamme myöhässä

ainoan käsittelyyn ja sitä lankaa vartuksen ensimmäinen asia nyt annetaan vastaus vesa matti saarakkalan ynnä muuta

totean että saapuneet edustajille jaetussa luottamus

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää maarit feldt ranta vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

ainoa käsittelyn esitellä todistus myös monen asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

ainoa käsittelyyn nipistellä päiväjärjestyksen ensimmäinen asia nyt annetaan vastaus kimmo tiilikaisen ynnä muuta

suuren valiokunnan aikataulun takia aloitamme tänään hiukan myöhässä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä kimmo tiilikainen ja ympäristövaliokunnan varajäsenyydestä juha sipilä

käsittelyn ystävä verestyksen ensin

eduskunnan täysistunto alkaa toimitetaan

ensimmäisen käsittelyn estela klaveristyksen ensimmäinen asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä kimmo tiilikainen ja varajäsenyydestä anne kalmari

nyt toisen käsittelyn estellä päivystyksen ensimmäinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä päätösehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäisen käsittelyn eteläpää verestyksen ensimmäinen asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

ensimmäisen käsittelyn esitellä verestyksen ensimmäinen asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

äänestyksen ensimmäisinä asioina valiokuntien täydennysvaalit totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti tarkastusvaliokunnan jäseneksi heikki auton ja varajäseneksi kari tolvasen sekä hallintovaliokunnan jäseneksi kari tolvasen ja varajäseneksi heikki auton

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn istunto pääväristyksen ensimmäinen asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

ainoa käsittelylistalle vedetyksi ensimmäinen osa käsitteli näytä valvovalle pudonneiden kaksikymmentä kuusi asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

leena harkimo pyytää vapautusta yleisradio oyn hallintoneuvoston jäsenyydestä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia valtioneuvosto demokratiapoliittinen selonteko

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia kuin myös jaosto ehdottaa toiselle lähetetään talousvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto

ainoa käsittelystä vapaudenristin ensimmäinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi lasse männistön ja ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi esko

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä annika lapintie ja tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä erkki virtanen

ainoa käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti liikenne ja viestintävaliokunnan jäseneksi markku eestilän ja varajäseneksi arto satosen sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäseneksi arto satosen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle markku eestilän

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan

aikaistuksen ensimmäisenä asiana valiokuntien käytännön totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi juha sipilän ja ympäristövaliokunnan varajäseneksi kimmo tiilikaisen

kansainvälisten suhteiden ja euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenistä yksi valitaan valtioneuvoston kanslian yksi ulkoasiainministeriön kaksi suomen akatemian yksi suomen yliopistot unifi ryn ja yksi ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksesta

markus mustajärvi pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä

nyt annetaan pääministerin ilmoitus transatlanttisesta kauppa ja investointikumppanuussopimuksesta

ainoa käsitteli myös tilapää verestyksen ensimmäinen aasian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä mikaela nylander valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä jörn donner maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä thomas blomqvist puolustusvaliokunnan jäsenyydestä lars erik gästgivars sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä anu urpalainen ja työelämä ja tasa arvolle kunnes osti lustossa arkku arvovaliokunnan jäsenyydestä sari sarkomaa

pyydän paikalla presidentti

lämpökeskusta varten esitellä yhdistyksen ensimmäinen asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

kyllä paikalla oli ministereitä siirtymään

eduskunnan

kyllä paikalla oli ministereitä

jos saa syyttää kysymyksi

edelleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

odotetaan hetken aikaa että ministerit ehtivät aitioon

kyllä paikalla työministeriötä

valiokunta ehdottaa että eduskunta antaa euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä toissijaisuus ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa tarkoitetun perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseneksi ari jalosen ja varajäseneksi anne louhelaisen sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäseneksi laila koskelan ja varajäseniksi mikko savolan ja reijo tossavaisen

pidän paikalla oli ministereitä siirtymäministeriai

ainut esittelytila palveli stxn ensimmäinen asia käsitellä pornon sivistysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä valiokunta ehdottaa että asiaa koskeva kansalaisaloite hylätään

painamalla piipai

yhden paikalla työministeriötä siirtämään

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

pyydän paikalla olevia ministereitä ja siirtymään ministeri

aina esitti rymistellä päivän saarisen

ministeriöt esiintymään ministeri

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi arja juvosen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle johanna jurvan sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseneksi johanna jurvan sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi anni sinnemäen

jo tässä istunnossa nimenhuudon syrjään merkit alas nolla yksi neuvostot jotka osallistuivat edellisen tasosta

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi timo heinosen ja varajäseneksi petteri orpon

liitossa esille kysymyksi

päivystyksen ensimmäisenä asiana luomus oli täydennysvaalit totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi kalle jokisen

principal calvia ministereitä siirtymään ministeri

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

edelleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta sosiaali ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä markku mäntymaa ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan varajäsenyydestä pia kauma

naisistuu

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kyllä paikalla oli ministereitä siirtymäministeri aitioon ylläpitänyt ajatusta jotka haluavat esittää kysymyksiä

ministeriötä siirtämään ministeriaitioon

nyt annetaan vastaus elsi kataisen ynnä muuta

rangaistuksensa myös naisena valiokuntien talouden totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi edustaja tynkkyselleetyillä mieto sanoo valiokunnan jäseneksi

käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

eduskunnan ovat saapuneet edustalla jaetussa luottavassa mainitut vastaukset

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä pyyntöihin suostutaan hän suostu tuo

kylän poika viemistä siirtymäministeri a

edelleen pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

valmis

ylva tuote ministeriötä siirtämään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan